totta on että näkymät tällä hetkellä eivät talouden kannalta suomessa eikä maaseudullakaan ole kovin valoisat mutta ainakin kun itse olen tavannut nuoria maaseutuyrittäjiä ja niitä ihmisiä jotka maaseudulla toimivat niin kyllä heillä on onneksi vielä se usko tallella ja siellä katsotaan tulevaisuuteen ja haetaan niitä menestymisen mahdollisuuksia ja se on hyvä

tietoyhteiskunnan ja digitalisaation kehitykselle on luotava mahdollisuuksia ja on purettava lainsäädännön esteitä

uudet ja nopeat jakelutiet kuten laajakaistaverkot tulevat valtaamaan alaa mutta maantieteellisestä kattavuudesta ja laajasta tavoitettavuudesta johtuen antenniverkolla on tärkeä merkitys myös jatkossa

tällä hetkellä ongelmana on se että talousrikostutkintaan jutut tulevat viiveellä ne ovat tapahtuneet vuosia takaperin ja niiden monimutkainen tutkinta kestää vuosia

tulisiko harkita jonkinlaista karenssia siihen minkä ajan kuluessa hän voi samaa perustetta käyttäen hakeutua uudestaan tänne näiden turvapaikkastatuksien tai muiden asioiden perusteella

liikenne ja viestintävaliokunta ehdottaa että lakiehdotus hyväksytään

yleisen moraalin ja yleisen oikeustajun kannalta on tärkeää että myös avovankilasta karkaaminen kriminalisoidaan niin kuin tässä edustaja mäkelän lakialoitteessa esitetään

silloin juurikaan ei saada enää takavarikkoon sitä rikoshyötyä joka valtiolle kuuluisi ja käytetään vain valtion rahoja siihen monimutkaiseen vuosikausia kestävään tutkintaan ilman konkreettista tulovirtaa valtion kassaan

valiokunta pitää tärkeänä että teknologianeutraalisuutta pidetään yhtenä keskeisenä lähtökohtana pitkän aikavälin tavoitteenasettelussa ja linjauksissa eri vaihtoehtojen tasapuoliseksi tukemiseksi

kyllä se on niin että tietoyhteiskunta syntyy ja kehittyy aivan muualla kuin siellä lainsäädäntötyöryhmissä mutta tällä lainsäädäntötyöllä voidaan luoda entistä paremmat edellytykset sähköisen viestinnän kehittymiselle ja myös digitalisaatiolle jolla on monia monia käyttömahdollisuuksia ja odotuksia koko yhteiskunnan toiminnan kannalta

on luonnollista että olosuhteet saattavat muuttua mutta tässä esityksessä nyt todetaan että toistaiseksi voimassa oleva maahantulokielto olisi mahdollinen ainoastaan silloin jos on kysymys törkeään tai ammattimaiseen rikokseen syyllistyneestä ja katsotaan että hänestä on vakavaa uhkaa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle

arvoisa herra puhemies

pitkä ja vaativa työ eduskuntaryhmien kesken ja valiokunnissa on päättymässä ja johtamassa hyvään tulokseen

sitten vielä kommentoin tämänhetkistä taloustilannetta

selonteon ehkä keskeisin kysymys on uuteen teräväpiirtolähetykset mahdollistavaan vastaanotto ja lähetystekniikkaan siirtyminen ja sen aikataulu

tiedän että verohallinnon tarkastajat ja talousrikostutkijat ovat valmiita hakemaan näitä uusia malleja ja heillä on hyviä parannusehdotuksia ja heitä on kuunneltava tarkkaan kun tätä harmaan talouden torjuntatyötä edelleen harkitaan ja kehitetään

hallitus oli vahvasti myötävaikuttamassa työmarkkinaratkaisun syntyyn

sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja oikeudenmukaisuus ylipäätään oli yksi johtava periaate tämän yleisradioveroa koskevan lain muutoksessa ja varsinkin nyt tämä viimeinen muutos mikä tuli näiden yritysten osalta jatkaa tätä linjaa ja korostaa sitä nyt kun yritysten verotuskin tulee verotettavan tulon perusteella eikä liikevaihdon perusteella niin että tämä on erittäin hyvä ja oikeudenmukainen ratkaisu

arvoisa herra puhemies

käsittelyssä on siis aloite vähittäiskaupan sekä parturi ja kampaamoliikkeiden aukioloista annetun lain muuttamisesta edustaja lasse männistön mainio lakialoite

tämän käsiteltävän asian otsikko on hallituksen esitys eduskunnalle ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojaa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

nyt kun työmarkkinaratkaisu on myönteisesti viety maaliin niin hallitus tulee sitten tekemään omia työmarkkinaratkaisuja tukevia toimia joilla on varmasti talouteen tervehdyttäviä vaikutuksia

mutta tulisiko tähän maahantulokieltoon harkita myös jonkinlaista aikarajaa ja karenssia

tuon lainmuutoksen esityksenä on että avovankilasta karkaava vanki voitaisiin tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään yhden vuoden ajaksi ja tietysti sitten myös suorittamaan se aika joka karkumatkaan kuluu siellä rangaistuslaitoksessa

lainsäädännöllä edistetään sähköisen viestinnän palvelujen tarjontaa ja myös alan toimijoiden kilpailua niin että siihen kilpailuun on ennustettavat säännöt ja toimintakenttä olemassa

talouden dynamiikkaa sekä työnteon ja yrittämisen jarruina olevia normeja on purettava

tästä on hyvin vaikea ymmärtää mistä tässä on kysymys

arvoisa herra puhemies

maankäyttö ja rakennuslain muutos sisältää nyt asetuksenantovaltuuksien päivittämisen ajan tasalle niin että tuo kohta on kunnossa

on aika epä älyllistä se että tutkitaan tarkkaan vanhoja pöytäkirjoja ja katsotaan mitä kukin on sanonut mutta sitten ei muisteta sitä mitä on itse pari viikkoa sitten täällä salissa toistettu

nyt kun puhutaan normitalkoista ja siitä miten talouteen saadaan lisää vauhtia ja työpaikkoja ja työllisyyttä edistettyä niin tässä on hyvä käytännön yksittäinen esimerkki

tämän sääntelyn tarkoituksena oli alun perin koota tosiaan yhteen tämä sähköisen viestinnän lainsäädäntö ja keventää päällekkäistä sääntelyä

yksi näkökulma jonka tämä myös tuo ja parantaa on se että kun avovankilasta karkaaminen kriminalisoidaan niin silloin myös pakkokeinojen käyttö tämän rikoksen tutkinnassa on mahdollista

arvoisa herra puhemies

otan kantaa tuohon edelliseen puheenvuoroon eli tähän vankeinhoidon kokonaistaloudellisuuteen ja sitä oikeastaan ministeriltä kysynkin

valiokunta pitää tärkeänä että suunnitelmassa huomioidaan riittävä käytännön toteutuksen edellyttämä joustovara

tarkoitetaan siis teknisiä toteutuksia joita käytetään televisio ja radiolähetysten tai muiden vastaavien sisältöjen suojaamiseen niin että näiden palvelujen käyttäminen ei ilman lähettäjän lupaa olisi mahdollista

oppositio on erittäin vahvasti ennen kehysriihtä kommentoinut sitä että pitää panostaa infrainvestointeihin ja sitä kautta parantaa työllisyyttä alueilla

on jo pitkään ihmetelty sitä miten esimerkiksi vähittäiskaupassa keskellä suomen kylmintä talvea loppiaisena vähittäiskauppiaan joka myy vaikkapa ulkoiluvaatteita pitää hakea poikkeuslupa että hän voi myydä keskellä suomen kylmintä talvea turistille toppatakin ja onhan tämä aivan käsittämätön tilanne

erityisen tärkeää on seurata uuden lähetystekniikan vastaanottamiseen pysty vien laitteiden markkinatilannetta sekä yleistymisen tasoa ja nopeutta

eli kun vankeinhoitohan on huono säästökohde siinä mielessä että säästöt tällä sektorilla nopeasti muuttuvat lisäkustannuksiksi eikö olisi parempi maksaa palkkaa rehellisille ihmisille jotka vartioivat ja kuntouttavat vankeja yhteiskuntakelpoisiksi sen rangaistuksen aikana

on erittäin hyvä että tuo rakennusmääräyskokoelma sisällytetään ja säilytetään ja sen arvo on tässä tunnustettu ja myöskin niin että varsinaiset määräykset ja sitten rakentamista ohjeistavat ja suosittavat asiat otetaan selvästi erilleen siitä määräyskokoelmasta

nyt kun yleisradion rahoitus on turvattu pitkäksi aikaa halutaan myös pitää kiinni siitä ja edellyttää että tämä alueellinen ohjelmatuotanto tämän myötä nyt sitten on turvattu

odotukset siitä että lainsäädäntö huomattavasti keventyisi olivat korkealla mutta kyllähän siinä niin helposti käy kun lähdetään tarkastelemaan näin suurta kokonaisuutta että ei se välttämättä kevene vaan regulaatio on myös tämän esityksen myötä joiltain osin lisääntymässä

osa puheenvuoroista jopa kiisti sen että meillä on mitään kilpailukykyongelmaa tuolla työllisyyspuolella

direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on kiellettävä tällaisten laitteiden valmistaminen tuonti levittäminen myynti vuokraus tai hallussapito kaupallisessa tarkoituksessa laittoman laitteen asentaminen huolto tai vaihtaminen kaupallisessa tarkoituksessa sekä kaupallisen viestinnän käyttö laittomien laitteiden käytön edistämiseksi

se on erittäin hyvä uutinen niille ihmisille jotka tekevät työtä liikkumalla paljon joiden ansio ja työnteko on kiinni siitä että on ajettava omalla autolla pitkiä matkoja yhä pidempien matkojen päästä työ ja leipä haettava

sitten kyseenalaistettiin ne keinot joita hallitus on tässä esittämässä ja esitettiin joitain varsin pieniä näperteleviä toimia

ministeri gustafsson on maininnut että tavoitteena on parantaa koulutuksen laatua ja turvata jokaiselle lapselle hänen oppimiskykynsä mukainen oppimisympäristö

tämä eduskunta joka päivä kehittää uusia lakeja uusia velvoitteita kunnille ja sieltä sitten johtuvat nämä talousongelmatkin pitkälti

tällä hetkellä vaihtoehtona on avohoito

samaan käsittämättömään kategoriaan menee tämä nykytilanne siitä että parturi tai kampaamoliike joutuu myös näinä juhlapyhinä loppiaisena helatorstaina helluntaina tai itsenäisyyspäivänä esimerkiksi hakemaan poikkeusluvan jotta voi leikata ihmisten hiuksia

asia josta varsinaisesti haluan puhua on tuo energiatehokkuusdirektiivi ja sen mahdollisesti esiin tuomat ongelmat

tässä esityksessä on otettu hyvin huomioon tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä kysymyksiä

rikolliset ovat avohoidossa ja aiheuttavat harmia itselleen läheisilleen ja suuria kustannuksia yhteiskunnalle sen takia että he eivät kuntoudu yhteiskuntakelpoisiksi

esimerkiksi edustaja heinäluoma vaati viennin kilpailukyvyn parantamista puuttumalla väylämaksuun tai rataveroon jotka ovat hyvin pieniä murusia tässä valtiontaloudessa ja sitä paitsi niillä kustannetaan muun muassa jäänmurron kustannuksia eli toista kautta sitten tätä tulovirtaa heikennettäisiin ja sitä kautta sitten taas aiheutettaisiin lisää menoja

arvoisa herra puhemies

viime hallituskaudella olivat esillä ministeri kiviniemen toimesta normitalkoot

suomessa kyseisen direktiivin mukaista lainsäädäntöä on laitettu jo käytäntöön ja tämä tähän sopimukseen liittyminen ei aiheuta meillä välittömiä lainsäädännön muutoksia jotenka liikenne ja viestintävaliokunta ehdottaa että eduskunta hyväksyy tämän hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen sekä lakiehdotuksen muuttamattomana

rikkidirektiivin ulkomaankaupalle aiheuttamista kustannuksista kompensaationa väylämaksuihin on suunniteltu puolitusta ja tavaraliikenteen rataveron poistoa

on erittäin hyvä että esillä on tämä kansalaisnäkökulma ja että tarjotaan puhelin matkaviestin internet radio ja televisiopalveluja sekä muita sähköisen viestinnän palveluja niin että se tekniikka voi aidosti kehittyä ja sen käyttö voi olla turvallista sen käyttö helpottuu ja olisi myös sitten kohtuuhintaista kuluttajille

varmasti kaikki kansanedustajat ovat saaneet palautetta siitä miten ihmiset kokevat työeläke tai sairauseläkepäätöksensä varsinkin silloin kun se päätös on hylkäävä

nuo perinteiset rakennustekniikat kuten hirsirakentaminen josta täällä on puhuttu kohtaavat ongelmia tämän energiatehokkuusdirektiivin kanssa

onko tätä tämän ketjun kokonaiskustannusta arvioitu eri ministeriöiden kesken

erityisopetuksen integraatio ei tue näiden lasten henkistä eheytymistä ja oppimista

niiden tulos jäi varsin vaatimattomaksi ja peräisinkin tässä yhteydessä myös keskustelua siitä mikä on se kuntien palveluvelvoite ja palvelurakenne eikä pelkästään kuntien rajarakenne

nämä ovat hyviä toimenpiteitä joilla taloutta tervehdytetään ja tuetaan sitä uutta mahdollista kasvua jota me kaikki tietysti odotamme

nyt tämä nykytilanne ei ole enää tästä maailmasta tähän pitää tulla muutos ja tämä edustaja lasse männistön lakialoite on erittäin hyvä

siitä tehtyjä johtopäätöksiä kyllä odottaisin

monet lastensuojelulaitokset ovat jo vuosia hakeneet yksityiskoululupia jotta huostaanotettujen lasten kokonaisvaltainen tukeminen myös koulutuksen osalta olisi mahdollista

niistä menettelyistä palautetta tulee kansanedustajille ja sen vuoksi tämä lakiesitys joka tässä meillä nyt käsittelyssä on on erittäin hyvä

tälläkin hetkellä on tilanteita joissa perinteistä tiukasta ikihongasta tehtyä toistasataa vuotta vanhaa hirsirakennusta on lähdetty siirtämään rakennuspaikasta toiseen

valiokunta pitää aikataulua suhteellisen tiukkana mutta katsoo että ajankohta on hyväksyttävä kompromissi muun muassa yleisen teräväpiirtotekniikan matkaviestintoiminnan maksutelevisiotoimijoiden sekä katsojien tarpeiden välillä

aivan lopuksi vielä arvoisa puhemies totean sen saman mikä täällä on tuotu esille että kauppias tai yrittäjä kyllä tietää milloin hänen kannattaa liikettään pitää auki

ja kysynkin ministeri virkkuselta onko tarkoitus tässä yhteydessä käydä läpi myös sitä kuntien palveluvelvoitetta ja tarttua uudestaan näihin normitalkoisiin

tosin voi ihmetellä sitä miten tämä perusteluvelvoite ei ole aiemmin ollut esillä kun kuitenkin on tiedossa se että viranomaisen pitää aina päätöksensä pystyä perustelemaan ja selkeästi kansalaisille tuomaan perustelut ilmi

tässä vihreiden puheenvuorossa jossa otettiin edelleen se sama linja joka vihreillä on aiemminkin ollut eli kuritettaisiin työssä käyviä viitattiin työmatkavähennyksiin puuttumiseen ja siihen että työssäkäynnin kannattavuutta jälleen lähdettäisiin murentamaan

puhemiesneuvosto ehdottaa että eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön silmukoista ja tiedotuksen osassa nykyiset tulokkaat t a

tämä turvaa lääkärihelikopteritoiminnan joka on kaikille suomalaisille asuinpaikasta riippumatta tärkeä turvallisuuden tae ja on hyvä että tässä lisätalousarviossa nyt turvataan tuo lääkärihelikopteritoiminta

toinen asia on huoli liikunnan opetuksen määrästä

rakennus on ollut täysin asumiskelpoinen ja täysin hyväksytty vakituiseen asumiseen mutta siinä vaiheessa kun rakennus siirretään tämän erinomaisen hirsirakennustekniikan ansiosta se voidaan siirtää toisen paikkaan joudutaan hakemaan rakennuslupa ja silloin voimaan astuvatkin nämä uudet määräykset ja rakennus ei ikään kuin enää olisikaan asumiskelpoinen

markkina ja kilpailutilanteen muuttuminen sekä teknisesti että kansainvälisesti asettaa suuria haasteita lainsäädännölle ja on aivan varmaa että tämäkin lainsäädäntö jota nyt ollaan tässä valmistelemassa joutuu aika pysyväänkin stressitestiin tämän alan nopean kehityksen ja muutoksen myötä

sille linjalle ei voi mennä

ja tämä hallituksen budjetti on nyt pitkään aikaan ensimmäinen budjetti jossa ei esimerkiksi koroteta liikennepolttoaineiden verotusta

on hyvä että nyt tässä muutoksessa tätä korostetaan

toinen positiivinen asia on kotimaisen ruudintuotannon varmistaminen sillä että vihtavuoren ruutitehdas saa valtiontakuun tämän lisätalousarvion myötä

vielä lopuksi ministeri arhinmäelle tuosta linjauksesta että silloin kun joku lajiliitto tarvitsisi tukea ja apua niin jätetään se vaan lajiliittojen omaksi huoleksi ja ministeri sanoutuu irti siitä tukemisesta

tuossa valiokunnan mietinnössä pidetään tärkeänä hakijan oikeusturvan kannalta sitä että päätöksen perusteena olevat seikat lääketieteelliset arviot ilmenevät riittävän yksityiskohtaisesti niistä päätöksen perusteista ja tämä onkin juuri kansalaisen kannalta ja kansalaisen oikeusturvan kannalta tärkeä asia samoin kuin se mitä perusteluja on painotettu silloin kun tehdään tuo hylkäävä päätös

kun ovi on auki niin silloin on aina mahdollista tehdä enemmän bisnestä kuin silloin kun ovi on suljettu

se on selvä kannanotto siihen että työssäkäynnin kustannuksia ei haluta lisätä vaan halutaan että ihmiset lähtevät töihin ja ottavat sen työn vaikka vähän pidemmän matkan päästä

valiokunta on pitänyt kohtuullisena että häiriön aiheuttaja huolehtii tilanteen korjaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä ja vastaa myöskin niistä kustannuk sista

se ei oikeastaan ole hyvä linjaus jos vain onnistumisten hetkellä ministeri ottaa itselleen ansion ja sitten kun tarvittaisiin tukea sitten jätetään lajiliitot yksin

mutta lainsäädäntöä valmisteltaessa on ollut yksi hyvä johtava periaate teknologianeutraalius niin että tämä lainsäädäntö ei sulkisi pois mahdollisuuksia kehittää alan viestintää ja toimintaa

tämä on tietysti edellytys sille että kansalainen voi sitten jatkaa sitä oman asiansa ajamista ja mahdollisesti hakea muutosta siihen päätökseen joka on tehty

otetaan lisää velkaa eli emme ole vielä niin vaikeassa tilanteessa että velkaantumiseen voisi puuttua

edustaja heinäluoman puheenvuoro siitä että suomen suunta on väärä on ehkä paras puolustus tällä hetkellä hallituksen linjalle

hyvä lakiesitys tarkentaa ja parantaa kansalaisten oikeusturvaa näissä työeläkeasioissa

asiantuntijakuulemisessa tuotiin esille monien televisiotoimijoiden halu lisätä televisiosisältöjen laajakaistajakelua ja peräänkuulutettiin erityisesti ryhmälähetys eli multicast tekniikan käyttöönoton tarvetta

tuossa aikanaan kun valiokunta käsitteli taajuushuutokauppalakia siinä yhteydessä nousi esille yhtenä esimerkkinä kuluttajan oikeus saada häiriötöntä viestintää esimerkiksi televisiolähetyksiä ja kysymys siitä mikä on kuluttajan oikeus ja suoja siinä tilanteessa jos näitä häiriöitä ilmenee

saadun selvityksen mukaan laajakaista ip verkkojen kapasiteetti ei käytännössä riitä ilman tämänkaltaista tekniikkaa televisio tai muun verkon kapasiteetin kannalta haastavan sisällön välittämiseen yhtä aikaa suurille käyttäjäryhmille

tässä lakiesityksessä tuodaan nyt uusia elementtejä myös näihin tilanteisiin ja on hieno asia että niihin löytyy uusia ratkaisuja ja asiaa on perusteellisesti pohdittu

valiokunta pitää tärkeänä että alan toimijat pyrkivät yhdessä sopimaan ryhmälähetys tai vastaavan tekniikan käyttöönotosta teknisestä toteutuksesta ja kustannuksista

valiokunta katsoo mietinnössään että mikäli tämä ei lähitulevaisuudessa alan toimijoiden toimenpitein onnistu on televisiosisällön laajakaistajakelun edistämiseksi mahdollista harkita ryhmälähetys tai vastaavan tekniikan toteuttamista ja sen kustannusten jakamista koskevaa sääntelyä

johtava periaate tässä on että sähköisen viestinnän palveluja on saatavilla kaikkialla suomessa koko suomen alueella ja niin sen tuleekin olla

perustuslakivaliokunta oli huolissaan yksityiselämän suojasta ja liikkumisvapaudesta

silloinhan kun on törkeisiin rikoksiin tuomittu tai ylipäätään rikoksiin tuomittu sen liikkumisvapauden tulisi olla aika rajoitettua muutenkin

se on ollut erittäin osallistava avoin on ollut useita avoimia tilaisuuksia ja mahdollisuuksia kommentoida ja se onkin edellytys sille että voidaan luoda hyvää lainsäädäntöä ja monilta alan toimijoiltakin on tullut palautetta jo tässä vaiheessa että tämä osallisuus on mahdollistettu tässä vaiheessa

näiden prepaid liittymien käyttömahdollisuuden poistamisesta tulisi säätää koska sijaintiedon saamista on sitten aika vaikea hyödyntää kun prepaid liittymät ovat käytössä

liikenne ja viestintävaliokunta yhtyy myös sivistysvaliokunnan näkemykseen siitä että sähköisen median viestintäpolitiikan yhtenä keskeisenä tavoitteena tulee olla monimuotoisen ja kotimaisen sisältötuotannon turvaaminen sekä määrällisesti että laadullisesti

tulee kuva että poliisi saisi organisaationa tai jopa henkilökohtaisella tasolla jotain erinomaista ja ylimääräistä etua

näinhän tämä ei ole

tässä pitäisi puhua siitä että lisätään yhteiskunnan laillisia oikeuksia suojella rikoksen ja vääryyden kohteeksi joutunutta kansalaista ja niin että rikoksentekijä saadaan kiinni ja tuomittua siitä teostaan

valiokunta on pitänyt kiintiön ehdotettua tasoa hyvänä kompromissina joka sellaisenaan todennäköisesti edistää kotimaisten tuotantoyhti öiden kilpailukykyä työllisyyttä haastavassa markkinatilanteessa

on tärkeää että suomi kantaa kansainvälisen vastuunsa ja on osa tällaista kansainvälistä kriisinhallintajoukkoa siellä keski afrikan tasavallassa ja tuo sitä turvaa ja apua niille ihmisille jotka tällä hetkellä siellä kärsivät

eli lisätään yhteiskunnan laillisia oikeuksia hoitaa näitä asioita

täällä on monessa puheenvuorossa tuotu esille että kyseessä on humanitaarinen ja myös kehitysapua turvaava operaatio

valiokunta katsoo että perinteisen koko maan kattavan radioverkon asema tulee olemaan vielä pitkään keskeinen muun muassa erilaisten poikkeus ja häiriötilanteiden viestinnän välineenä

arvoisa herra puhemies

tätä taksinkuljettajan yläikärajan poistoa on perusteltu paljolti maaseudun ja haja asutusalueiden niin sanottujen kylätaksien toiminnan jatkuvuuden turvaajana ja niin se varmasti onkin

tässä kriisissä on kysymys luottamuksesta ja niin kuin täällä on käyty keskustelua kukin maa pystyy itse sen luottamuksensa rakentamaan

valiokunta pitää erityisen tärkeänä että selonteon mukaisesti erikseen laadittavassa radiotoiminnan elinvoimaisuuden toimintasuunnitelmassa kiinnitetään erityistä huo miota paikallisen identiteetin kannalta keskeiseen paikallisradiotoimintaan ja myöskin sen kaupalliseen kannattavuuteen vaikuttaviin tekijöihin

kreikalle on annettu nyt tukea jotta heillä olisi mahdollisuus itse rakentaa tuo luottamus ja nyt on heidän aikansa näyttää ovatko he sen luottamuksen mittaisia

koska on näin vahva kehitysyhteistyö ja humanitaarinen fokus tässä toiminnassa tulisiko jatkossa harkita enemmän rahoituksen suuntaamista sieltä kehitysyhteistyöpuolelta kuin puolustusministeriön hallintoluokasta

toisaalta myös kaupungeissa tarvitaan kokeneita ammattilaisia tuuraamaan ruuhkahuippuina ja myös malliksi nuoremmille uusille kuljettajille miten ammattitaitoisesti ja hyvällä palvelulla taksitoimintaa viedään eteenpäin

kyllähän meillä täytyy olla muitakin keinoja kuin odottaa sitä saako eu aikaan sopimuksen takaisinottosopimuksen vietnamin kanssa ja jos se näyttää vaikealta ja sitä ei synny niin meillähän on muitakin keinoja niin kuin tuossa edustaja zyskowicz omassa puheenvuorossaan toi esille sen taloudellisen edun mitä suomi kehitysyhteistyössä vietnamille osoittaa

varsinkin kun viranomaistoiminta etääntyy ja palvelupisteet harvenevat tiedetään että taksin tilauskeskus vastaa kaikkina vuorokaudenaikoina ympäri vuoden kelissä kuin kelissä ja sieltä kyydin saa jos se tarve tulee sille kyydille ja se on myös tärkeä tämmöinen ikäihmisten kotona asumisen turvallisuutta lisäävä tekijä

suomi tunnetaan maana joka maksoi velkansa ja siitä meidän tulee pitää kiinni

ovathan nämä sellaisia asioita jotka voivat olla pöydässä samaan aikaan kun keskustellaan siitä että mikäli vietnam ei kanna omaa vastuuta oman maansa kansalaisista jotka täällä toistuvasti rikoksiin syyllistyvät ja suomi haluaa siinä asiassa yhteistyötä vietnamin kanssa tehdä ja palauttaa rikolliset niin pitää ottaa sitten myös nämä taloudelliset kysymykset siihen keskusteluun mukaan

arvoisa herra puhemies

edustaja heinonen toi tuossa puheenvuorossaan esille tärkeän näkökulman näistä liikenneasemista jotka ovat auki ympäri vuorokauden ja joissa on saatavilla erilaisia vähittäiskaupan palveluita

hallitusneuvotteluissakin pureuduttiin kysymykseen miten löydetään joustoa työttömyyden ja työelämän nivelkohtaan miten pystytään edistämään sitä työllistymistä

kaikki sellaiset muutokset joilla lisätään kansalaisten luottamusta järjestelmän toimivuuteen ovat tietysti hyviä